ne puheenvuorot kuten täällä esimerkiksi edustaja vehkaperän joissa on asetettu tällainen edistyksellinen ympäristöpolitiikka ja kansainväliset ilmastoneuvottelut ja suomen aktiivinen rooli niissä jotenkin vastakkain sen kanssa että se olisi suomelle haitallista ovat kyllä jostain syvältä kaukaa historiasta

etelä konneveden kansallispuiston valmistelu on koko prosessin aikana nauttinut hyvin laajaa alueellista tukea molemmissa maakunnissa joihin tämä sijoittuu elikkä pohjois savossa ja keski suomessa

tällä kansallispuistolla suojeltaisiin rautalammin reitin keskusjärven konneveden monimuotoista ranta saaristo ja metsäluontoa sekä kalliomuodostumia ja reitti ja vesistömaisemaa

meidän yliopistot tekevät hienoja innovaatioita joissa siirrytään resurssitehokkaaseen vähäpäästöiseen ravinteita kierrättävään yhteiskuntaan jossa esimerkiksi maatalouden ravinnekierto toimii nykyistä paremmin ja meidän pitää varmistaa että meidän poliittiset ohjauskeinot tehokkaasti varmistavat että suomessa otetaan näitä kotimaisia innovaatioita vihreän talouden ratkaisuja käyttöön saadaan työpaikkoja vahvistetaan innovaatiopolitiikkaa tuotekehitystä yhä edelleen kotimaiset yritykset saavat kotimarkkinoita ja pääsevät vientimarkkinoille

eli arvokas osa jylhiä rantakallioita ja sen pirstaleista luontoa tulee mukaan järvi suomen alueella kansallispuistoverkkoon

silloin minä vähän ihmettelen sitä että edustaja vehkaperä voi käyttää tällaisia puheenvuoroja että kyseenalaistaa tämän tulevaisuuden suunnan

vihreän talouden ja vähäpäästöisen yhteiskunnan rakentaminen on suomen taloudelle suuri mahdollisuus ja meidän pitää valita se tie jota saksa ruotsi ja tanska tällä hetkellä menevät määrätietoisesti

jos meillä on vielä niitä jotka haluavat sanoa että valinta tehdään kivihiilen ja turpeen välillä jotka molemmat aiheuttavat suuria ilmastopäästöjä niin silloin me takerrumme siihen vanhaan energiarakenteeseen

alueella asustavat myös liito orava saukko karhu ja ilves ja linnustoon kuuluu laajojen selkävesien lajeja kuten kalasääski kuikka ja kolonioina pesiviä lokkeja ja sitten vanhojen luonnonmetsien tyyppilajeja kuten pikkusieppo ja pohjantikka

hallituksella on hyvin selkeä käsitys siitä että vähäpäästöisen yhteiskunnan edistäminen tarkoittaa yhä enemmän siirtymistä pienimuotoiseen energiatuotantoon hajautettuun energiapolitiikkaan jossa panostetaan uusiutuviin kotimaisiin energialähteisiin energiatehokkuuteen

ei vain kansallispuistoon liittyvään erä ja luontomatkailuun vaan myös laajemmin rautalammin reitin virkistyskalastukseen ja siihen liittyvään matkailuun voidaan linkittää lisää uusia mahdollisuuksia kansallispuiston avulla

jos tähän hevoslantakysymykseen löytyy ratkaisu niin minä olen valmis sen toteuttamaan

silloin kun virkamiehet voivat virkavastuulla osoittaa minulle että on mahdollista poiketa normaaleista puhdistuslaatuvaatimuksista tämän lannan hyödyntämisessä niin sen olen valmis tekemään

jo ministeri vapaavuoren kanssa on alustavasti sovittu siitä että uudessa ilmasto ja ener giastrategian päivityksessä tällaista kotitalouskohtaista pienimuotoista sähköntuotantoa tullaan voimakkaasti edistämään

me olemme tehneet mahdolliseksi tämän kaasutuskäytön ja sitä mietitään miten sitä voidaan toteuttaa ja on pyritty löytämään tapoja yhdistää tiloja isommiksi niin että voidaan tehdä tämmöinen teolliset puhdistusvaatimukset edellyttävä isompi yksikkö

kaiken kaikkiaan pitää varmistaa että samalla kun me vähennämme suunnitelmallisesti turpeen osuutta niin se menee sitten kotimaisen puuhakkeen ja kotimaisten energiamuotojen edistämiseen ja kivihiilestä me haluamme luopua ensimmäisten maiden joukossa maailmassa

mutta tätä työtä jatketaan ja mielihyvin ratkaisen sen jos se on mahdollista mutta minun virkamieheni ovat sitä mieltä virkavastuulla että sitä mistä ala sanoo että on mahdollista ei ole suoraan mahdollista tehdä poiketa näistä määräyksistä

hallitus linjasi jo kehysriihessä mikä on hyvä saavutus kun uusia kansallispuistoja on esitetty perustettavaksi että tähän liittyvät investointi ja infrarahoitukset on jo varattu kehysriihessä tämän vuoden lisäbudjettiin ja ensi vuoden talousarvioesitykseen sisälle

ei kannata antaa siitä virheellistä kuvaa

minä olen esittänyt sinne enemmän rahaa minä en saanut sitä hallitukselta minä sain eduskunnalta ja olen siitä kiitollinen että edes jonkun verran rahaa tuli koska on tärkeätä että uusia hankkeita voidaan aloittaa

minä en kykene niihin tarjoamaan yksiselitteisiä vastauksia muutoin kuin että tiedän sen että tämä hallituksen mittava ohjelma joka rakenneratkaisun yh teydessä on hyväksytty niin euromääräisesti kuin sisällöllisesti pyrkii korjaamaan sen ongelman mistä tässä on puhuttu kohtuuhintaisen asumisen osalta

suuressa mittakaavassa päästöjen osalta ja jätekysymyksenä tämä on pieni kysymys mutta erityisesti pääkaupunkiseudulla missä ratsastusharrastus lisääntyy ja käyttötarkoitusta näille suurille määrille hevosenlantaa ei ole kysymys on siitä että tässäkin yksittäisessä tapauksessa pitäisi hyödyntää ne ravinteet tehokkaasti kääntää ongelma mahdollisuudeksi

puukerrostalorakentamisen ja erilaisen rakentamisen viennin osalta kyllä todella pyritään elinkaariajattelua rakentamisessa ja julkisissa hankinnoissa edistämään ja se että kunnat suosisivat kokeilisivat tällaisia hankkeita kaavoituksessa myös auttaisi siinä että nämä kotimaiset ratkaisut saisivat täällä referenssiä ja sitten niitä voisi viedä

kehysriihessä on siis varmistettu että nämä voidaan ottaa mukaan ja näin ollen saada kansallispuisto heti kun eduskunta on valmis lain hyväksymään käytännössä nopeasti toimeen ja tukemaan alueen kehittämistä ja molempien maakuntien mahdollisuuksia myös työllistää alueella lisää matkailuun liittyen ihmisiä

me olemme etsineet ratkaisuja joilla voidaan sitä lantaa eri tavoin hyödyntää mutta ongelma on tietysti se että sen pitää täyttää kuitenkin jätteenpolton vaatimukset ja tässä on tätä haastetta

ja tosiaan tätä työtä tehdään että se elinkaarivaikutus myös hiilitaseessa huomioitaisiin ja hirren myönteiset vaikutukset kokonaisuudessaan koko tuotantoketju huomioon ottaen ja ylipäätään tuodaan esille uusiutuvan energian ja puun ecun käyttöön niin kuin hyväksyttävyyden käytön hyväksyttävyyttä kansainvälisillä areenoilla

yritetään varmistaa että sellaista teknologiaa olisi käytössä että sitä voidaan myös polttaa mutta tämmöisissä pienimuotoisissa kotiolosuhteissa nämä tekniikat eivät ole edelleenkään niin kehittyneitä että se olisi mahdollista

kansallispuistojen nimet yleensä heijastelevat sen alueen tyypillisiä luontoarvoja jotain tiettyä luonto ominaisuutta ja nimi heijastaa sen alueen kokonaisuutta

mutta me edelleen etsimme ratkaisuja sen polton edistämiseksi niin että se olisi lupaehtojen mukaan mahdollista ja sitten näitä erilaisia hyötykäyttömahdollisuuksia eri hankkeissa

kun aika monissa maissa tämä beto nilobby ja muut ratkaisut ovat niin paljon tutumpia ja tätä puun käyttöä ei tunneta esimerkiksi brysselissä riittävästi niin me sitä työtä teemme eri ministeriöaloilla että tuodaan esille että tätä voidaan tehdä kestävästi

tässä hallituksen esityksessä on nyt pidättäydytty nimessä etelä konneveden kansallispuisto koska tämä sijaitsee tämän vesistöalueen konneveden eteläisessä osassa mutta varteenotettavana vaihtoehtona nousi jonkinlainen yhdistelmä joka sisältäisi myös rautalammin vesireitin tässä nimessä

sitten kansallispuistoista voisi sanoa sen että nämä selvitykset ovat juuri valmistuneet näistä neljästä kansallispuistosta ja ministeriö valmistelee tammikuussa hallituksen käsittelyyn kokonaisesitystä siitä miten niitten kanssa edetään

esimerkiksi mahdollisuutta konnevedenrautalammin kansallispuisto mietittiin mutta me emme hallituksessa lähteneet tätä nimeä muuttamaan valmistelun aikana kun ilmeni että siihen ei ihan täyttä yhteisymmärrystä eri viiteryhmillä ollut

käsivarren mahdollisen kansallispuiston osalta on aikaisemmin todettu että pitää katsoa onko löydettävissä sellainen malli jossa mahdolliset tee niin kuin yö ja poikkeukset huomioivat paikallisten asukkaiden huolen ja matkailun kehittämisen ja voiko se saada alueen asukkaiden tuen ja onko mahdollista saada semmoinen rahoitus että se edistäisi luontomatkailua niin että siellä tuetaan sitä

mutta haluan tuoda esille että valiokunta voi käsittelyssään kuunnella eri maakuntien edustajia matkailuelinkeinojen edustajia ja muita kuntien toimijoita ja arvioida sitä olisiko tämä nimi mahdollista muuttaa jonkinlaiseksi toiseksi

myös matkailun edistämisen näkökulmasta tietynlainen yksinkertainen ja selkeä nimi on matkailun kannalta perusteltu ja myös sellainen nimi joka kestää vuosia ja vuosikymmeniä ja vuosisatoja niin kuin tämän kansallispuiston ja sen arvokkaan luonnon on tarkoitus kestää ja palvella seudun asukkaita suomen luontoa ja matkailusta tulevia tuloja

arvoisa puhemies

tässä poissa ollessani käytiin keskustelua käsittääkseni ainakin siitä miten suomen lainsäädäntö on kehittynyt jo aikaisemmin näissä kysymyksissä

meidän pitää näissä asetuksissa noudattaa olemassa olevaa lakia eli me yritämme etelä suomessa mahdollisimman joustavasti katsoa että jokaisella metsästysseuralla säilyy näitten virallisten luonnonsuojelualueiden perustamisen yhteydessä toimintaedellytykset

eli niitä poikkeamia haetaan niin paljon kuin mahdollista ja eri maakunnissa katsotaan näitä eri lajeja tunnistaen sen tietyn kysymyksen siitä että luonnonsuojelualueet ovat kuitenkin myös muita harrastajia ja lajien lisääntymistä varten että siis tietty rajoittaminen on perusteltua luonnonsuojelullisista syistä

enemmänkin melukysymykset tällä hetkellä ovat auki tuulivoiman vauhdittamisessa ja ne kuuluvat ministeri viitaselle mutta tiedän että siellä valmistellaan valtioneuvoston asetusta jossa määriteltäisiin näitä meluasioita niin että siihen tulee ainakin yhdenmukainen käytäntö ja pyritään etsimään tapoja katsoa voiko se vauhdittaa tuulivoimarakentamista

tämä on oikeasti jo nykytilanteessa merkittävä ongelma että nämä jonot ovat muodostuneet ankarassa ja muissa suurlähetystöissä niin pitkiksi ja se prosessi on niin vaikea että perheenyhdistäminen niillekin joille sen oikeuden pitäisi kuulua meidän lain mukaan on käytännössä hyvin vaikeaa

me pyrimme kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arviointiprosessien mahdollisimman sujuvaan yhteensovittamiseen niin että hankkeiden valmisteluajat olisivat sellaisia hyvin tiiviitä puolitoista vuotta neljän vuoden sijaan että kuulemiset olisivat yhteisiä ja näin

tässä lakiesityksessä tällaisista hyvin haastavista tilanteista tehdään vielä paljon paljon vaikeampia potenssiin x

eli se poikkeus mikä ennen tehtiin lakiin että on mahdollista hakea perheenyhdistämistä jos perheen on perustanut suomessa vain tulorajojen puitteissa on esimerkki siitä mikä tulee jatkossa koskemaan kaikkia turvapaikan saaneita jos tämä lakimuutos astuu voimaan

totean vain että olen useimmista huomioistanne samaa mieltä ja lopetan kaksi sekuntia etuajassafix liitoksia totean vielä ministeri niinistölle täällä ministeriössä meni ministereillä on semmonen menettelytapa tätä peitetään naton puhe kellonaika kuluu helposti etuajassa

näiden perheiden kannalta se tilanne on jo vaikea ja he ovat perheen perustaessaan sinällään tienneet että tällainen riski on olemassa mutta nyt ollaan kiristämässä lakia sellaiseen muotoon että kaikki nämä perheet jotka ovat hajautuneet sodan ja kriisien jaloissa eivät voi yhdistyä tulorajojen tullessa voimaan niin toissijaiseen suojeluun kuin turvapaikan saaneille

ajatusta siitä että sen takia että meillä on tehty kiristyksiä ennenkin vietäisiin puheoikeus siitä että tätä uusinta muutosta ei voisi vastustaa pidän hyvin vastenmielisenä ajattelutapana joka kertoo siitä kuinka jääräpäisesti tätä esitystä ajetaan läpi

toivon että nykylain ongelmat ensiksi selvitettäisiin ja sen jälkeen arvioitaisiin ylipäätään sitä että tosiasiassa meillä on tarve perheenyhdistämisen helpottamiseen koska se on se laillinen reitti tulla maahan

kun tosiasiassa tutkitaan näitä tilanteita ja kun useampi edustaja on puhunut ankkurilapsista tai vetovoimatekijöistä niin myös alaikäisillä lapsilla on todellisia perusteita ja syitä paeta henkilökohtaista vainoa ja se on ollut sen perheen etu että se alaikäinen ihminen on ehkä joutunut lähtemään olosuhteiden vuoksi niin että hän on tullut yksin tai ajautunut yksin pakomatkan aikana

kun näitä tapauksia on tutkittu niin kuin edustaja kari sanoi niin kaikki nämä järjestöt jotka tekevät näitten ihmisten parissa töitä sanovat että tällainen ankkurilapsi termi on virheellinen ja tällaisia tapauksia ei tosiasiassa ainakaan vuosikausiin suomessa ole ollut

näin ollen koko tämä lakiesitys perustuu sellaiselle ihmiskuvalle ja maailmankuvalle jossa tavoitteena on rajoittaa ihmisoikeuksia tavalla jossa suomeen tuloa pyritään estämään silloinkin kun se olisi inhimillisesti katsoen oikein silloin kun ihmisillä on perusteltu syy yhdistää perhettään ja silloin kun se edistäisi hänen omaa kotoutumistaan

ja tämä on se asia mitä on hyvin vaikea ymmärtää että miksi keskustan ja kokoomuksen kansanedustajat ovat lähteneet tähän hyvin ihmisoikeuskielteiseen tulkintaan mukaan

sanon myös lopuksi arvoisa puhemies sen että kun edustaja niikko puhui että suomen on vaadittava eulta solidaarisuutta tässä tilanteessa niin me olemme siitä samaa mieltä

itse asiassa suomi on tällä hetkellä se joka on eussa vastustanut sitä että luotaisiin solidaarinen yhteinen ja pysyvä menettely sille miten eun sisällä taakkaa jaetaan jottei siinä tilanteessa kun turvapaikanhakijoiden määrä on eri aikoina noussut nopeasti

pysyvät kiintiöt siitä miten turvapaikanhakijoita voidaan prosessissa ohjata eri maihin ja varmistaa että käsittelyprosessi on tehokas ja eri maat osallistuvat olisivat myös suomen etu

suomen etu ei ole se että kaikki pyrkivät minimoimaan ihmisoikeuksien suojaa vaan se että kaikki yhdessä tavoittelevat yhteisiä solidaarisia käytäntöjä ja se että varmistetaan se että ihmisoikeudet eussa turvataan koska viime kädessä se on myös jokaisen tässä maassa elävän ihmisen etu että meillä on ihmisoikeusmyönteinen tulkinta siitä miten tässä maassa voidaan elää ja asua

minä uskon täysin siihen että talous pärjää parhaiten sellaisessa yhteiskunnassa jossa yhteiskunta kannustaa ihmisiä yhdistämään oman perheensä työteliäisyyden ja yrittämisen pohjalta ja jossa ihmisillä on mahdollisuus unelmoida siitä että tulevaisuus on heille henkilökohtaisestikin parempi

nämä eri rajoitukset yhdessä käytännön rajoitukset ja sitten nämä tulorajoitukset ja lainsäädännölliset rajoitukset yhdessä muodostavat semmoisen valtavan valtavan muurin jonka ylitse näitten ihmisten on epäinhimillistä pyrkiä siihen että heidän oikeutensa olisivat turvattuja

kaikki keskeiset järjestöt ovat sanoneet että tämä esitys laittaa naiset ja lapset kriiseissä yhä heikompaan asemaan ja yhä vaarallisempia reittejä etsimään kohti perheenyhdistämistä

näin ollen tämä ajattelutapa siitä että viedään lapsilta oikeus perheenyhdistämiseen että se voisi olla lapsen etu ei vain yksinkertaisesti pidä paikkaansa sen lisäksi että se on myös epäinhimillistä

tosiaan edustaja myller nosti esille tämän ilmastopolitiikan kokonaisuuden ja päästövähennysten kunnianhimon liittymisen vihreän talouden edistämiseen ja cleantechiin ja kyllä näillä on selkeä side siinä

mutta haluaisin tuoda esille tosiaan sen että soidensuojeluohjelmassa on sovittu koko ajan yhdessä että tehdään lakisääteinen ohjelma ja tosiasiassa tässähän ei ole vastakkain vapaaehtoisuus tai pakkosuojelu vaan vapaaehtoisiin neuvotteluihin pohjautuva kokonaisvaltainen ohjelma johon oltiin sitouduttu jossa sitten maanomistajan kanssa neuvotellaan ja pyritään löytämään yhteisiä ratkaisuja

mutta on tärkeätä muistaa se että se suuri muutos mitä on monissa maissa joilla on kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet on juuri sitä että kotimaassa otetaan parhaat mahdolliset ratkaisut käyttöön ja samalla panostetaan niiden tuotekehitysratkaisujen vientiin

toivon nyt kun sdpkin on näitä neuvotteluja hallituksen sisällä vaatinut että täsmennätte sitä että mahdollisimman iso osa ohjelmasta käytännössä yli puolet hehtaarimäärästä voitaisiin vielä toteuttaa tällä hallituskaudella lakisääteisenä ohjelmana ja se vastakkainasettelu mikä tässä on tullut saataisiin purettua

valtaosa maanomistajista haluaa tämän ohjelman piiriin haluaa suojella suonsa haluaa ne korvaukset ja nyt on luotu sitä jännitettä että osa puolueista oppositiopuolueista haluaisi näitä rahojakin vähentää

se taisi olla edustaja pirttilahti joka kysyi näistä ilmastopolitiikkaan ja hiilinielujen kompensaatioon liittyvistä kysymyksistä

on hyvä tehdä täysin selväksi teille että nyt kun oltiin tuolla dohan ilmastokokouksessa niin komissio ja koko eun kaikki ministerit tulivat kädestä pitäen kiittämään minua siitä että olin keskeisessä roolissa neuvottelemassa puheenjohtajana eun sisällä ratkaisua siitä että eu sai yhteisen kannan siitä miten tätä päästöoikeuksien ylijäämää aau päästöoikeusyksikköjä voidaan seuraavalle kaudelle siirtää

he ovat kyllä hyvin tietoisia siitä että suomelle annetut lupaukset on ympäristöministerineuvostossa keväällä vahvistettu siitä että laskennallinen taakka joka meille tulee siitä hiilinielumallista kompensoidaan meille

ja tämä malli mikä tästä aau ratkaisusta tehtiin myös mahdollistaa sen että se on teknisesti mahdollista toteuttaa päästövähennysyksiköiden kohdentamisella suomelle ja tämä on meidän ensisijainen ratkaisumme

meidän energiateollisuus ja erilainen metsäteollisuuden käyttö on täysin mahdollista ja kun tämä laskennallinen kustannus siellä metsäkadon puolella voidaan välttää tällä kompensaatiolla niin uskon että keskustakin on lopulta tyytyväinen ministerin ponnisteluihin isänmaan puolesta

näihin muihin kysymyksiin

ympäristöhallinnon maksut on tärkeä kysymys ja edustaja lepälle ja myös muille keskustan edustajille toteaisin että kyllä hyvin tarkkaan mietitään sitä mitkä ovat esimerkiksi pk yritysten ja maatalousyrittäjyyden edellytykset

esimerkiksi näissä valvontamaksuissa tarkoitus on kohdentaa ne suurille teollisuustoimijoille joilla on raskaita valvontaprosesseja niin kuin talvivaaran kaltaiselle yritykselle

tällä hetkellä tehdään täysin ilmaista valvontaa valtion puolesta yritykselle joka laiminlyö sata kertaa velvoitteitaan ja annetaan huomautuksia ja kehotuksia

mitä tulee lannanlevitykseen niin annoin virkamiehilleni ohjeet että pyritään joustamaan tänä syksynä sääolosuhteiden takia jos mahdollista siitä takarajasta mutta meillähän on sinällään jo se takaraja myöhempi

se mahdollistettiin laajasti sinne marraskuun puoliväliin

sen sijaan me etsimme ratkaisuja erilaiseen käsittelyyn jotta näitä käsittelyongelmia voidaan ratkaista muilla tavoilla ja ongelma saatiin sitten valtaosalla tiloista hoidettua mutta jatkossa pitää parantaa lantaloiden tasoa

viherpesua minä en hyväksy mutta maatalousyrittäjille tulisi löytää aina mahdollisimman kustannustehokas kohtuullinen ratkaisu jossa hyötyisi se maatalousyrittäjä myös siinä että panostetaan suljettuun ravinnekiertoon uusiin ratkaisuihin uusiin työpaikkoihin ja ympäristöystävällisyyteen samassa paketissa

mutta joskus tuntuu vähän siltä niin kuin edustaja korhonen hyvin sanoi että esimerkiksi ympäristötuet eivät tällä hetkellä kustannustehokkaasti kohdennu parhaisiin ympäristötoimiin

ei sellaistakaan voi hyväksyä että saadaan tukea jonkin asian nimissä ja sellainen viljelijä joka tekee paljon töitä sen eteen että tekee parhaat toimet ei saa siitä suhteessa vastaavaa hyötyä kuin sellainen joka saa ehkä huonoja neuvoja ja tekee vähemmän tehokkaita toimia ympäristön kannalta ja tilansakin tulevaisuuden kannalta

kyllä valtion rahojen käytön pitää olla kustannustehokasta niin ympäristön kuin sen talouden kannattavuuden kannalta maanviljelijöillä ja niitä ratkaisuja pyritään etsimään

arvoisa puhemies

sitten jouduttiin etsimään jossain kompromissia jossa kokoomus ei saanut kaikkia kiristyksiä läpi ja me jouduimme tekemään joitain myönnytyksiä joita me emme pitäneet hyvinä mutta niillä torjuttiin sitten esimerkiksi tämmöisiä maassaolon asumisajan aikarajoja joiden jälkeen vasta voisi esimerkiksi hakea näitä perheenyhdistämislupia

eli nyt kannattaa muistaa se että siinä mitä julkisuudessa on puhuttu me olemme kritisoineet tätä tulevaa lakia ja vaatineet nykytilan ongelmien selvittämistä koska tästä syystä myöskään kataisen hallituksessa me emme suostuneet mihinkään uusiin kiristyksiin koska me olimme vakuuttuneita siitä että nykytilassakin on oikeusvaltion kannalta ja ihmisoikeuksien kannalta ongelmia ja me saimme estettyä lisäkiristykset mutta tämmöistä laajaa selvitystä ei ole julkistettu

asuntoministerin tontilta voisin vain sanoa sen että tässä on puhuttu arasta paljon minä tunnistan tämän huolen mikä siihen kohdistuu ja myös näistä tyhjistä kiinteistöistä

kun tässä on yritetty tuoda esille näkemystä siitä että jotenkin nämä linjaukset olisivat maaseudun väestön kannalta haitallisia niin kyllä minun kokemukseni on kun olen käynyt esimerkiksi keuruulla keskustelemassa paikallisten asukkaiden kanssa turpeen ympäristövaikutuksista ja vesistöongelmista että kyllä siellä on ihan toisentyyppiset näkemykset

vihdoinkin ympäristöministeri puuttuu näihin ongelmiin jotka haittaavat matkailuelinkeinoa haittaavat alueen virkistyskäyttöä ja haittaavat ihmisten tavallista elämää

näillä ei pääsääntöisesti ole valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviä luonnonarvoja ja jos näin on niin ne sitten lajisuojelun ja luonnonsuojelulain menettelyjen kautta on kuitenkin mahdollista edelleen arvioida

sitten edustaja pekkarinen

minä olen viime viikkoina käynyt paljon keskusteluja alan kanssa suoraan jotta he tiedostavat mitä tässä tavoitellaan ja kyllä tässä ollaan aika lähellä yhteistä näkemystä siitä että alakin on pyrkimässä parantamaan vesien puhdistamisen käytäntöjä

meillä on täydet mahdollisuudet panostaa uusiutuvaan energiaan ja erilaiseen biohake puuhakevoimalalaitostyyppiin jolla myös voidaan kaukolämmön tarpeisiin tuottaa energiaa niin että yhtään uutta turvetta tai kivihiiltä tarvitsevaa kattilaa ei tässä maassa tarvitse enää avata ja näin ollen ajaa alas energiantuotanto niin että olemassa olevia laitoksia voisi vielä käyttää ja korjausten yhteydessä pyrkiä vähentämään sitä kivihiilen tai turpeen tarvetta

pikkuhiljaa voisi ottaa sen lusikan kauniiseen käteen ja lopettaa määräyksistä valittamisen ja toteuttaa itse parhaita käytäntöjä niin silloin vähennetään ruuhkia ja ne muutkin luvat saadaan nopeammin

merkittävät luontoarvoja tuhoavat vaikutukset soiden luonnon kannalta metsästäjillä on vähemmän paikkoja missä voi metsästää luontoharrastajilla vähemmän paikkoja missä liikkua

kyllä meidän energia ja huoltovarmuuden kannalta ja tämän sivupolttoaineen roolin kannalta mikä turpeella erityisesti puuhakkeen käytön lisäämisessä vielä toistaiseksi on tavoite on se että puuhakkeen käyttöä voidaan lisätä ja tämä sivupolttoainerooli turvataan

edustaja pekkarinen on aivan oikeassa että kannattaa olla huolissaan siitä miten uusiutuvan energian tukipaketti vaikuttaa meidän päästövähennystavoitteisiimme ja se on tässä budjetissa se asia mistä olen itse eniten huolissani